käsittelyssä oleva asunto osakeyhtiölaki on iso paketti eikä turhaan olekaan

kunnossapidon ja korjausten suunnitelmallisuutta pyritään vahvistamaan sillä että taloyhtiön hallituksen on esitettävä tulevaisuutta koskeva kunnossapitosuunnitelma

ympäristövaliokunta esittää lausumassaan että jatkossa toteutetaan internet pohjainen palvelu jonka avulla asukkaat ja yhtiöt pystyvät selvittämään hissin asennuksen kustannukset ja kustannustenjaon

tämä on tärkeätä koska lämpimän käyttöveden osuus asuntojen energiankulutuksesta on yllättävän suuri jopa joitakin kymmeniä prosentteja ja tähän kokonaisuuteen päästään käsiksi vain asuntokohtaisella seurannalla ja siitä syntyvän taloudellisen kannusteen avulla

totta tietysti onkin että energiatehokkuusvelvoitteiden tulee jatkossa koskea kaikkea asumista ja kiinteistönpitoa siis myös omakotitaloja liikehuoneistoja ja vuokra asumista

näyttää nimittäin siltä etteivät energian säästämisestä sinänsä tulevat rahansäästöt kannusta riittävästi energiatehokkuusinvestointien tekemiseen

valistus opastus ja neuvonta ovat jatkossa tietysti tärkeässä asemassa mutta myös rakentamis ja energiatehokkuus sekä muitakin määräyksiä tulee tarkastella tätä tavoitetta silmälläpitäen

naapurimaassamme ruotsissa on löydetty tehokkaat keinot joilla on onnistuttu nopeassa tahdissa siirtymään suurin joukoin sähkö sekä öljylämmityksestä maalämpöpumppujen ja pellettikattiloiden käyttöön

arvoisa puhemies

ilmastonmuutos on kuitenkin maapallon suurimpia ellei suurin uhka ja nyt tästä varhaisesta talvesta huolimatta tilastot kertovat että tästä vuodesta on tulossa tunnetun historian lämpimin

kansainväliset ilmastoneuvottelut ovat tosiaan paraikaa käynnissä meksikon cancunissa mutta kovin suuria odotuksia näihin neuvotteluihin ei tällä kertaa ainakaan julkisuudessa ole ladattu

millaisin tavoittein ja odotuksin suomi ja eu ovat cancunin neuvotteluihin nyt menossa ja mitkä asiat ministeri näkee sellaisina joissa olisi mahdollista saavuttaa merkittävää edistystä

näin juuri kuten ministeri totesi mutta eun rooli parhaimmillaan voisi näissä neuvotteluissa olla sellainen että kehitysmaiden toisaalta nousevien talouksien ja toisaalta teollistuneiden maiden välistä kumppanuutta voitaisiin yrittää vahvistaa kun kuitenkin on kyse tällaisesta yhteisestä koko maapallon tulevaisuutta koskettelevasta asiasta

tässä yhteydessä yhtenä keskeisenä ulottuvuutena on keskustelussa ollut tämä kehitysmaiden ilmastorahoituksen järjestäminen ja tässä on myös keskusteltu näistä niin sanotuista innovatiivisista rahoitusvälineistä kuten transaktio eli valuutanvaihtoverosta kansainvälisestä lentoverosta kansainvälisestä meriliikenneverosta ja niin edelleen

minä kysyisin ministeriltä

onko suomi aikeissa nostaa näitä kysymyksiä voimakkaasti esiin cancunissa

arvoisa puhemies

metropolipolitiikkaa tarvitaan ennen kaikkea kolmesta syystä

huono osaisuuden kasautuminen on kuitenkin täällä pahempi uhka kuin muualla maassa

vihreät haluavat erikseen korostaa että maahanmuuttajien sosiaalisten ongelmien osalta kyse on ensisijaisesti huono osaisuuden kasautumisesta ei pelkästään asukkaiden etnisestä taustasta

samankaltaisia ongelmia esiintyy huono osaisten asuinalueilla riippumatta siitä ovatko asukkaat maahanmuuttajia vai kantasuomalaisia

metropolipolitiikan yhtenä kärkihankkeena on maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista edistävä valtion ja pks kuntien välinen aiesopimus

julkisten talouksien kestävyyttä pyritään vahvistamaan ja kontrolloimaan pankkien stressitestejä tehostetaan valmistaudutaan pysyvän kriisinhallintamekanismin luomiseen lisätään luotonantajien vastuita ja selvitetään finanssialan veroja mukaan lukien transaktiovero

kaupan suuryksiköt eli jättikokoiset peltomarketit joita on tälläkin hetkellä suuri määrä suunnitteilla ovat ongelmallisia sekä kaupan rakenteen että liikennöinnin ja ilmastopäästöjen kannalta

työryhmän keskeinen ehdotus taitaa olla se että kaupan suuryksiköiden sijoittumisesta päätettäisiin seudullisella tasolla maakuntakaavoissa

asuntomarkkinoilla tarvitaankin julkisen sektorin kuten aran ja kuntien vahvaa panosta jos halutaan edistää kohtuuhintaista asumista

kysyisin nyt ministeri vapaavuorelta

ovatko teidän mielestänne nämä työryhmän ehdotukset joissa on toki muutakin kuin äsken mainittu riittävän vahvoja ohjaamaan suuryksiköiden sijoittumista

arvoisa puhemies

aikanaan viime keväänä väline luotiin osoittamaan että euromaat ovat tosissaan pyrkiessään turvaamaan rahoitusvakautta

valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta annetaan eduskunnalle tilanteessa jossa kansalaisten kiinnostus ruuan laatuun ja koostumukseen on edelleen kasvussa

kansalaisten tiedonhankintahalua tai motiiveja ei pidä vähätellä

puun energiakäyttöä ollaan jatkossa tukemassa vahvasti

luontoon

pääkaupunkiseutua ympäröivä viherkehä koostuu nuuksion sipoonkorven porkkalan ja meikon metsäalueista sekä sipoonkirkkonummen välisestä saaristosta ja viheryhteyksistä

kuluttajat jakaantuvat myös arvovalinnoiltaan huomattavasti toisistaan poikkeaviin sektoreihin ja suuri osa kansalaisista tekee nykyään valintoja myös eettisin ja ekologisin perustein

kyse on euroalueen toimenpiteiden uskottavuudesta ja pienenä tarkennuksena kyse on takausvastuista ei suorasta tuesta niin kuin täällä eräissä puheenvuoroissa on annettu ymmärtää

puurakentamisen edistämisen tarpeista vallitsee laaja yksimielisyys ja nyt tarvittaisiin puurakentamisen volyymin kasvattamiseksi laajamittaisia pilotti ja esimerkkihankkeita jotta suunnittelijat ja rakentajat oppisivat tätä alaa ja jotta puurakentamisen hintakilpailukyky paranisi

vastaavaa hienojen luontoalueiden ketjua ei löydy muista metropoleista

arvoisa puhemies

portugalin osalta haetaan menettelyjä joilla valtio voidaan ainakin osittain pysyttää lainamarkkinoilla jolloin tuen tarve ervvn potista ei kasva liian suureksi välineen kapasiteettiin nähden

pakkausmerkinnöillä voidaan lisäksi edistää tuotteiden jäljitettävyyttä aina tuottajatilalle saakka mikä sekin palvelee paitsi kuluttajien myös elintarvikevalvonnan tarpeita

mihin konkreettisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä puukerrostalojen ja puusta rakennettavien julkisten rakennusten lisäämiseksi

elintarvikkeiden kuluttajamerkintöihin kohdistuu suuria odotuksia ottaen huomioon että pakkausmerkintöjen pääosa keskittyy luonnollisesti kaupallisiin intresseihin ja tilaa on vähän

tässä yhteydessä on huomioitava että kyse ei ole pelkästään euroalueen kriisistä vaan laajemminkin rahoitusmarkkinoiden ja julkisten talouksien ongelmista

teollisten valmisruokien ravintosisällöt ja lisäaineiden koodimerkinnät eivät helposti markettien kiireessä avaudu perheen ruokaostoksista päättäville aikuisille saati sitten lapsille tai kasvavalle vanhusten joukolle

asko seljavaara niin voimakkaasti haikaili karille menneen helsinkivantaa kuntaliitoksen perään

asko seljavaara näkee että tämmöinen kahden kunnan liitos olisi näitä metropolialueen ongelmia ratkaissut segregaatiota kuntien välistä kilpailua maankäytön asumisen ja liikenteen kehittämistä

nyt tässä käy ilmi että selkeätä yhteistä tahtotilaa ei jatkosta oikein näytä muodostuvan

viranomaisten julkiset tietopalvelut onkin syytä rakentaa nykyaikaisten verkonkäyttäjien ehdoilla joskin esimerkiksi ikäihmisiä varten tarvitaan myös muita tiedotuskanavia

minä olisin lähinnä ministeri vapaavuorelta kysynyt teidän näkemystänne siitä että jos hallitusohjelmaneuvotteluissa ei pystytä yhteistä tahtoa muodostamaan niin miten te näette tämän välttämättömän metropolipolitiikan jatkamisen

fi elintarvikkeiden koostumustietopankki josta löytyvät tavallisimpien ruoka aineiden ravintosisällöt muutamalla klikkauksella

arvoisa puhemies

eurojohtajien viime perjantain päätelmissä on mukana myös paljon porua herättänyt euroa koskeva sopimus siis omaa sukua kilpailukykysopimus

viranomaistiedotuksessa elintarvikkeiden sisältämät haitta aineet on luetteloitava mutta varsinaiseksi kuluttajien ohjauskeinoksi sopii parhaiten verotus ja tuotteiden hinta

ministeri vapaavuori vastasi siihen että nyt ollaan mahdollisia esteitä rakennusmääräysten osalta poistamassa mutta se ei vielä generoi välttämättä näitä innokkaita rakentajia joihin ministeri vapaavuori vastauksessaan viittasi

valtioneuvoston selonteko itämeren haasteista sisältää runsaasti toimenpide ehdotuksia mutta silti muodostuu sellainen mielikuva että kovin nopeaa paranemista itämeren ekologiseen tilaan ei selonteon esittämillä lääkkeillä ole odotettavissa

tämän johdosta ympäristövaliokunta esittää yksimielisessä mietinnössään seitsemän lausuman hyväksymistä ja toivonkin hallituksen kiirehtivän niiden toimeenpanoa

osoitan kyllä kysymykseni sekä ministeri vapaavuorelle että ministeri pekkarisille ensittäin vapaavuorelle siltä osin että julkisen rakentamisen osalta julkisen asuntorakentamisen osalta valtion ara ja kunnalliset rakennusyhtiöt voisivat toimia tässä moottoreina

sinänsä paperin tavoitteet ovat laajalti hyväksyttäviä mutta osa toimenpide ehdotuksista on varsin pitkälle meneviä

varsinaista päätösvallan siirtoa eu tasolle euroa koskeva sopimus ei sisällä eikä edellytä toisin kuin täällä muun muassa edustajat arhinmäki ja heinäluoma antoivat ymmärtää

itämeren pahin ongelma on rehevöityminen

pekkarisen puolelle kysymys siltä osin miten on esimerkiksi julkisten rakennusten osalta voitaisiinko jotain investointitukia tai siemenrahoitusta näitten pilottihankkeitten osalta ajatella

vihreä eduskuntaryhmä korostaa että talousjärjestelmän pelisääntöjä on kehitettävä ja vahvistettava siten että laajamittaista ja vaikutuksiltaan arvaamatonta finanssikriisiä ei pääse euroopassa syntymään